ihan ensin on syytä kiitellä ministeriä juuri julkistetusta hundred hankkeesta joka tähtää globaalisti koulutuksen tulevaisuuteen kerää sata hienoa hanketta

jos me katsomme subjektiivista päivähoitoa ja siellä niitä perheitä jotka ovat heikoimmassa asemassa niin miten on nyt kun me rupeamme arvottamaan sitä tai ikään kuin se täytyy hakea riittävätkö näiden perheiden syyt tulevaisuudessa

tai kun me luomme tämmöisen kynnyksen niin myös helposti tapahtuu se että ihminen rupeaa vähättelemään mahdollisia perheen sisäisiä ongelmia nostaa sitä kynnystä venyttää omaa jaksamistaan ja taas me luomme sinne tämmöisen riskityhjiön

arvoisa puhemies

niissä kaikissa jollain tavalla tuli ilmi se että oli päättänyt pistää hetkeksi ikään kuin sen oman elämän tai arvomaailmansa sivuun ja ihan aidosti kuunnella sitä ihmistä jolle tämä laki olisi tärkeä joka jollain tavalla kokisi että se hänen elämäänsä lisää yhdenvertaisuutta ja oikeutta olla yhtäläinen osa tätä yhteiskuntaa

minä toivon että vielä ennen huomista ne jotka epäröivät pystyisivät tätä samaa pohdintaa itsensä kanssa tekemään että onko siellä joku semmoinen tila missä se minun oma arvomaailmani ja toisaalta sen toisen ihmisen elämän edellytykset pystyisivät kohtaamaan tasaveroisesti ja silti minä pystyisin tajuamaan että minun ei tarvitse luopua siitä omasta tavasta elää

onhan sitä ennakoitu ja otetaanhan se huomioon näitten leikkausten rinnalla

sitten minä haluan vielä nopeasti kun tässä on puhuttu paljon perhemuodoista toistaa puheenvuorossani toteamani asian että meillä on laki hedelmöityshoidoista meillä on perheen sisäinen adoptio yksin on mahdollista adoptoida ja mahdollista toimia sijaisvanhempana monta lakimuutosta jotka ovat jo monella tavalla muokanneet meidän perhekäsitystämme tunnustaneet erilaisia perhemuotoja

meillä on hienoja kansainvälisiä esimerkkejä siitä kuinka tämän paremman datanhyödyntämisen kautta myöskin paljon aikaisemmin havainnoidaan niitä riskitekijöitä kun joku on luisumassa jollain tavalla sivulle tai ei pysy muiden mukana ja samalla voidaan myöskin rakentaa niitä yksilöllisiä oppimisen polkuja joista syntyy sitä huippuosaamista ja kiitoksia ja nyt i edusti ihalainen puumala nylanderin ja siten ministereistä edusta

eli me emme voi enää katsoa taaksepäin vaan jos me hyväksymme tasa arvoisen avioliittolain niin me vahvistamme sitä muuttuvaa käsitystä perheestä ja liitosta

arvoisa puhemies

tässäkin näkökulmassa olisi tietysti kauhean tärkeätä että valtakunnallisesti kaikkialla tähän malliin olisi sitouduttu ja olisi asianmukainen ammattitaito sitä käsitellä jotta kaikki ihmiset olisivat tasa arvoisessa asemassa

arvoisa puhemies

asteittain kansainvälisen yhteisön tuella maan hallituksen ja viranomaisten tulisi kyetä ottamaan kokonaisvastuu maan turvallisuudesta ja siitä että jokaisella sen kansalaisella olisi vakaat ja yhtäläiset edellytykset oman elämänsä eteenpäinviemiseen

paljon kehitystä on tapahtunut mutta paljon on vielä tekemättä

suomen roolin tulevaisuudessa tulisi painottua ennen kaikkea kehitysyhteistyöhön ja siviilikriisinhallintaan avainasemassa erityisesti kansalaisjärjestöt ja demokratiakasvatus

maan sisäinen turvallisuus demokratiakehitys talouden kehitys alueellinen yhteistyö naapurimaiden kanssa väkivallasta irtisanoutuminen sekä ihmisoikeuksien ja tasa arvon toteutuminen ovat kaikki avainasemassa maan tasapainoisen kehityksen ja todellisen rauhan saavuttamisen suhteen

kaiken toiminnan tulisi tapahtua ihmisarvoa ja ympäristöä kunnioittaen kaikkien ponnisteluiden tavoitteena nimenomaan afganistanin kehitys

itse niin kuin moni muukin puhuja aikaisemmin nostaisin vielä erityisesti esille nuoret tytöt ja naiset

yksi suurimmista ongelmista on edelleen tyttöjen ja naisten koulutuksen puute huonot ja riittämättömät terveyspalvelut lapsiavioliitot ja korkea lapsikuolleisuus

tulisi pohtia miehen vastuuta miehen asemaa ja mallia afganistanilaisessa yhteiskunnassa

kuinka hyvin se tämänhetkisessä ilmapiirissä tukee naisen tasa arvoistumista ja minkä nykyisessä miehen roolissa tulisi muuttua jotta yhä useammat silmät avautuisivat ymmärtämään

toinen ryhmä jonka haluaisin myöskin lyhyesti nostaa esiin suhteessa afganistaniin on siellä elävät seksuaalivähemmistöjen edustajat ja myöskin heidän tasa arvonsa ja ihmisoikeuksiensa toteutuminen

arvoisa puhemies

itselläni on viime vuosina ollut mahdollisuus tutustua ruohonjuuritasolla afganistanissa naisten parissa tehtävään kehitystyöhön afghan hands järjestön toiminnan kautta

hankittuaan itsellensä koulutuksen ja ammatillista menestystä yhdysvalloissa halusi hän tehdä jotain oman yhteisönsä tukemiseksi ja näin syntyi afghan hands

lopuksi nostaisin ilmaan ajatuksen sovinnosta ja anteeksiannosta

vääryydet tulee tuomita ja asianomaisia tulee rangaista mutta samaan aikaan on hyvä muistaa että moni ääriryhmien rivitaistelija ei välttämättä ole tehnyt valintaansa puhtaasti ideologisista syistä

yhteiskunnan pitkään jatkunut näköalattomuus ja hallinnollisten rakenteiden puute ja turvattomuuden tunne ovat ajaneet monet ihmiset äärimmäisiin tekoihin

meidän on autettava myös näitä ihmisiä palaamaan normaaliin yhteiskuntaan kohtuullisuuden rajoissa jotta he kykenisivät löytämään itsellensä koulutusta työtä ja elämänlangan myöskin siviilielämässä

mutta ehkä myöskin ennen kaikkea minä ajattelisin että tämmöinen ihmisoikeus ja tasa arvoajattelu on semmoinen mikä on hyvin paljon eun myötä vahvistunut ja auttanut myöskin suomalaisia nuoria rakentamaan omaa identiteettiään jäsentämään sitä uudella tavalla ja näkemään myös sen oman suhteen ja vastuun koko globaaliin maailmaan

kehitysyhteistyön puolella esimerkiksi seksuaali lisääntymis terveys ja oikeuskysymyksissä huomaa että yhä vaikeampaa eun on muodostaa yhtenäisiä kantoja kun mennään tällaisiin pohjimmaisiin arvokysymyksiin

kiitos ministerille esittelystä

myös siinä isossa kehikossa julkisessa keskustelussa kun puhutaan näistä sopimuksista ne ovat lopulta valtioiden välisiä eivätkä sinällään sido näitä yksilöitä ja se jo itsessään velvoittaa meidät kohtaamaan jokaisen ihmisen joka tänne tulee

tämän päivän helsingin sanomissa oli juttua siitä että nyt paljon uusia haastattelijoita hankitaan ja siitä tuli semmoinen kuva että se on aika paljon tämmöistä etäopiskelua näille ihmisille jotka työhön valitaan ja muutama lähipäivä

olisin kysynyt miten tässä varmistetaan se että kun nyt ollaan kuitenkin aika poikkeuksellisessa tilanteessa eli että tämmöisiä tulijamääriä ei ole nähty kansainväliset konfliktit ovat hirveän monitasoisia ja ehkä tulee kansalaisena semmoinen huoli että miten tällaisella koulutuksella koulutetaan ihmisiä jotka ihan aidosti pystyvät arvioimaan ne erilaiset monitasoiset hädänalaisuudet mitä eri maissa ja yhteisöissä on ja mille ihmiset altistuvat

arvoisa puhemies

keskustelussa tämä mitoitus on noussut paljon esiin niin kuin tänäänkin ja siellä ehkä nimenomaan huoli siitä mistä saadaan henkilöstö toteuttamaan näitä mahdollisia mitoituksia

ehkä se liittyy ylipäätään vanhustenhoidon laajempaan ja pidempiaikaiseen ongelmaan siitä että työ on raskasta ja sinne on vaikeata esimerkiksi uusia opiskelijoita ja tekijöitä houkutella

nostan esimerkiksi kulttuurisen vanhustyön osaattori hankkeen missä kulttuurin toimijoita koulutetaan kulttuuriseen vanhustyöhön

tällä tuetaan yrittäjyyttä ja tuodaan kulttuuripalveluja hoitolaitoksiin elikkä myöskin edistetään vanhusten hyvinvointia mutta tuodaan myöskin työhyvinvointia hoitajan näkökulmasta eli annetaan lisäapua ja virikkeitä siihen työyhteisöön

arvoisa puhemies

tämä päivä on mitä erinomaisin käsitellä myöskin tasa arvoista avioliittolakia

ihan tähän puheen alkuun haluaisin oikeastaan kiittää kaikkia niitä edustajia jotka äänestivät meidän vastalauseemme puolesta eli tuon vastalauseen joka puoltaa tasa arvoista avioliittolakia

oli todella suuri ilon ja juhlan ja onnen päivä sen äänestystuloksen päivä ja sen näki myöskin tuolla kaduilla ja sähköpostissa miten paljon tuli ihmisiltä onnellista palautetta

ja ehkä yksi kaikista koskettavimmista viesteistä mitä tuli tuli eläkeiässä olevalta vanhalta pariskunnalta joka oli jo ajatellut että he eivät ehkä koko elinaikanaan tule näkemään sellaista päivää että heidän olisi mahdollista oma rakkautensa sinetöidä vielä avioliitolla joten esimerkiksi tälle pariskunnalle tuo päivä ja se äänestystulos olivat historiallisia ja todella tärkeitä siitä näkökulmasta että he voivat myöskin julkisesti julistaa sitä omaa rakkauttansa ja tehdä tuon julkisen lain edessä tehtävän sitoumuksen niin kuin kaikilla meidän kansalaisilla tulisi olla oikeus myöskin tehdä

tahdon myöskin tässä kohtaa kiittää erityisesti keskustan puheenjohtaja sipilää joka on nyt jo todennut että jos hänestä esimerkiksi tulevaisuudessa tulisi pääministeri niin hän ei lähtisi tämän lain kaatamiseen vaan päinvastoin haluaa kunnioittaa tätä päätöstä ja viedä lain kunnialla loppuun asti

tahdon myöskin kiittää kaikkia niitä kansanedustajia jotka tulivat ja lähestyivät jotka olivat mahdollisesti äänestäneet tätä aloitetta vastaan ja joista monet tulivat myöskin sanomaan että nyt kun äänestys on ollut niin kunnioitetaan demokratiaa ja tehdään mahdollisimman hyvä laki

koska meillä on vielä niin paljon niitä asenteita niin julkisessa keskustelussa saa käyttää paljon sellaista kieltä minkä se ihminen kenestä puhutaan kokee äärimmäisen loukkaavaksi mutta tällä hetkellä meillä ei välttämättä ole ikään kuin sitä lain suojaa tai yhteiskunnan moraalista suojaa minkälaiselle kielenkäytölle ihminen joutuu altistumaan

ja meidän tulisi kuitenkin lainsäätäjinä koko ajan tehdä töitä sen eteen että sekä juridinen suoja että myöskin sen yksilön subjektiivinen kokemus oikeuksistaan kohtaisivat mahdollisimman parhaalla tavalla

silloin kaikki lainsäädäntö mikä edistää tasa arvoa myöskin hiljalleen vie eteenpäin sitä kulttuurimuutosta missä nämä asenteet hälvenevät ja jokainen ihminen voi yhteiskunnassa kokea tulevansa kohdatuksi

arvoisa puhemies

ne on kaikki tehty lapsen edun ja perheen turvaamisen näkökulmasta jolloin on aivan selvää että myöskin tasa arvoinen avioliittolaki omalta osaltaan pyrkii vahvistamaan lapsen etua

arvoisa puhemies

tämä tietenkin on mahdollista mutta olen aivan ehdottomasti sitä mieltä että me emme voi kehittää oman yhteiskuntamme yhdenvertaisuus ja tasa arvokäsitystä jonkun yksittäisen maan lainsäädännön tai heidän uhkauksiensa tai näkökulmiensa mukaan

samalla jos me katsomme venäjän lainsäädäntöä suhteessa seksuaali ja sukupuolivähemmistöihin tuo lainsäädäntö on äärimmäisen syrjivää ja minä todella toivon sydämestäni että me emme hae sieltä minkäänlaista suuntaa tai esimerkkiä omalle lainsäädännöllemme näissä kysymyksissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä myöskin edellisen puheenvuoron pitäjään siinä mielessä että ehdottomasti tämä saamelaiskysymys kokonaisuudessaan mitä mekin olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käsitelleet näyttäytyy hyvin ristiriitaisena ja on ehdottomasti tällä hetkellä semmoinen varjo ja tahra siinä kun me ajattelemme koko meidän maatamme ja mainettamme ihmisoikeuksien näkökulmasta

on syytä kuitenkin muistaa että myös hallintotuomioistuinten käyttämä tietotekniikka on vanhentunutta joten myös sillä puolella järjestelmän uudistaminen olisi erityisen tärkeää

lakivaliokunta esittää lausunnossaan vakavan huolen lähivuosien menoleikkausvaatimuksista joihin tulee varautua ennakoiden ja suunnitelmallisesti ei reagoiden ja äkkijyrkästi

ehkä tahra on myös se että me emme välttämättä tarvittavan laajasti kokonaisena kansana ole tietoisia siitä minkälainen ristiriita meidän yhteiskunnassamme tälläkin hetkellä elää ja miten tärkeätä se on että nämä ristiriidat pystyttäisiin ratkaisemaan

kun tätä keskustelua kuuntelee on tietysti myös aika selvää että meillä on vähän erilaisia tulkintoja ihmisoikeuksista tai niiden toteutumisesta ja mitä ylipäätään ihmisoikeudet ovat

tuomioistuinten perusrahoituksen nettomuutokset tarkoittavat lähes väistämättä henkilöstöleikkauksia jotka uhkaavat perustuslain ja kansainvälisten velvoitteiden oikeusturvavaatimusten asianmukaista toteutumista

voisin olla aika varma että kun pidän omaa puhettani niin varmasti osa teistäkin löytää sieltä aiheita mitä te ette pidä ihmisoikeuskysymyksinä mutta mitä minä katson omasta näkökulmastani että ne ovat ehdottomasti ihmisoikeusnäkökulmia

minä olen itse pitänyt jotenkin semmoisena ohjenuorana muistaakseni ihmisoikeusliiton määritelmää siitä että minkään yhteisön toiminnan tai arvojen ei pitäisi pohjautua toisen ihmisryhmän aseman madaltamiseen tai oikeuksien rajoittamiseen

tarvitsemme entistä enemmän uusia innovatiivisia malleja niin sanotusti oikeusjärjestelmän ulkopuolelta

tässä kohtaa haluaisin nostaa esille rikosseuraamuslaitokset ja vankien määrän kasvun ja toisaalta sen mitkä ovat yksilön edellytykset vankilan jälkeen palata siviilielämään ilman että hän uusisi rikosta

erityisesti nuorten kohdalla olisi tärkeää tehostaa sovittelua ja vankilan korvaavia rangaistusvaihtoehtoja samalla huomioon ottaen että olemme oikeusvaltio ja rangaistuksista tulee tuomita asianmukaisesti

erityisesti nuoren elämän kohdalla olisi kuitenkin toivottavaa että ihminen saisi vielä elämän syrjästä kiinni

totta kai sananvapaus on ehdottomasti vaalimisen arvoinen asia mutta minä itse ajattelisin että myöskään se sananvapaus ei ikään kuin saa viedä keneltäkään ihmisoikeutta elikkä sananvapauden kautta me emme voi lähteä rajoittamaan jonkun ihmisryhmän oikeuksia tai kyseenalaistamaan sen elämän arvoa tai olemassaoloa

rikosseuraamuslaitosten sisällä meidän tulisi tehostaa kuntoutumista ihmisten mahdollisuutta kouluttautua ja tehdä työtä ja tätä kautta madaltaa vankilan ja siviilielämän välistä kynnystä jotta mahdollisimman harva enää uusisi rikostaan

kansainvälisesti katsottuna taisi olla ministerinkin puheessa ihmisoikeuskehitys jos katsotaan kokonaisuutena on ehdottomasti mennyt eteenpäin mutta varmaan samaan aikaan on havaittavissa myöskin vastaliikettä meilläkin lähinaapurissa saattaa olla niin että jo saavutettuja oikeuksia ollaankin vetämässä taaksepäin eli on valtavaa kehitystä mutta samaan aikaan otetaan myöskin takapakkia ikään kuin jollain tavalla peruutetaan

rikosseuraamuslaitoksissa avainasemassa on myös vankien välisen kommunikaation ja tuon yhteisön kehittäminen niin että vangit pystyisivät tukemaan ja haluaisivat tukea myös toinen toisiaan ja kykenisivät näkemään sen kaikkien etuna

silloin tietysti suomen rooli näyttäytyy minun mielestäni äärimmäisen tärkeänä siinä että me edelleen pitäisimme kiinni siitä että me voimme olla ihmisoikeuksien toteutumisen esimerkki ja mallimaa

silloin minun mielestäni me myöskin leimaamme sen että me haluamme todella kunnioittaa kaikkien ihmisoikeuksia ja me olemme edelläkävijöitä ja osaajia siinä asiassa

kuten edustaja salonen debatissa nosti esiin tulisi follo mallin kaltaisesti rohkeasti etsiä uusia työkaluja ja hyvän mallin löytyessä panostaa tehokkaasti käytäntöjen jalkauttamiseen sekä valtakunnallistamiseen

vähän samasta näkökulmasta minä itse nostaisin ehkä lapset ja nuoret esiin siinä mielessä että me olemme paljon pohtineet tätä eriarvoistumisen uhkaa yhteiskunnassa ja sitä mikä on jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuus toteuttaa itseään tässä elämässä

itse olen muun muassa esimerkiksi tehnyt pitkään työtä kulttuurisen vanhustyön puolella osaattori hankkeessa joka on valtakunnallinen hanke jossa pyritään siihen että eri taiteenalojen toimijoita pyritään tuomaan mukaan vanhustyöhön huomioon ottaen tällä hetkellä vallitsevat resurssipulat ja ihan jo se käytännön tosiasia että ihmisiä ei tahdota edes saada koulutukseen ja kiinnostumaan vanhustyöstä nimenomaan hoitajan työn näkökulmasta

maltillisempaan korotukseen vielä löytyisi ymmärrystä mutta se tuplaantuminen tuntuu liian rankalta kun me ajattelemme tämän toiminnan merkitystä nimenomaan siinä lapsen hyvinvoinnissa ja myöskin ennaltaehkäisyn näkökulmasta

kun katson koulujärjestelmää miettisin että meidän suurin puutteemme tällä hetkellä siellä on ikään kuin tämmöisten ilmaisu ja sosiaalisten taitojen verkostoitumistaitojen puute niiden välineiden puuttuminen minkä kautta nuori pystyy esille tuomaan ilmaisemaan ja viemään eteenpäin sitä saamaansa tietoa ja osaamista koulussa

itse ajattelen että ehkä esitys on myös ristiriidassa kun ajattelee että ministeri on samaan aikaan asettanut tämän työryhmän selvittämään liikuntaharrastusten hintojen nousua ja vaikkei puhuta ihan samasta asiasta niin kuitenkin samahan jatkuu me tässä luomme elementtejä missä nostetaan näin rankasti harrastustoiminnan hintoja ja samaan aikaan kuitenkin olemme myös huolissamme tästä hinnan noususta

otetaan eri taiteenalojen toimijoita joita viedään hoivalaitoksiin ja autetaan taiteilijoita löytämään siitä omasta taidemuodostaan jonkinlainen hoivatyön tekemisen keino

me aika paljon painotamme sitä teoriaosaamista mutta kyllä minä katson että jos katsomme tämän päivän työelämää niin se nuori joka ei ole koulujärjestelmässä saanut niitä sosiaalisia valmiuksia on kyllä eriarvoisessa asetelmassa ja jää aika paljon takapakkia niistä ihmisistä joilla näitä valmiuksia on

jos me puhumme etsivästä nuorisotyöstä mistä ollaan leikkaamassa aika rankasti niin aika monet kunnat ovat sanoneet että jos he haluavat ylläpitää sen etsivän nuorisotyön se helposti tarkoittaa sitä että nuorisotoimen perustoiminnoista ruvetaan leikkaamaan jolloin me taas ikään kuin luomme ja vahvistamme sitä painotusta että me rupeamme vasta kriisitilanteessa toimimaan ja tavallaan se ennalta ehkäisevä normaali perusharrastustoiminta heikkenee vaikka se on se arvokkain ja tärkein pohja

ehkä esimerkiksi tässä voitaisiin tehdä sektorien välistä yhteistyötä niin että mietittäisiin mitä kulttuurinen vanhustyö voisi tarkoittaa sitten rikosseuraamuslaitoksissa ja miten esimerkiksi siellä voitaisiin vielä tehokkaammin käyttää myös taiteen läsnäoloa ja sitä kautta kehittää erilaisia välineitä joilla voimauttaa vankeja ja madaltaa sitä kynnystä että kun tuomio päättyy niin ihmisellä olisi edelleen käytössään oma ihmisarvonsa ja ne resurssit että hän pystyisi jalkautumaan siihen siviilielämään hankkimaan itsellensä arvokkaan elämän ja työpaikan ja sitä kautta olemaan osa tätä yhteiskuntaa tasavertaisena jäsenenä niin kuin kaikki muutkin